ja kokemus on osoittanut jo hyvin helposti että jos ne jaetaan vaan poliisilaitoksiin niin nämä miehet hukkuvat osittain myöskin byrokratiaan

täällä aikaisemmassa keskustelussa ptr lain osalta tuotiin esille että näiden uusien poliisilaitosten osalta poliisimäärät ovat siellä kentällä vähentyneet ja nyt on semmoinen tilanne että kun hallitus rahoitti aika merkittävästi poliisivirkoja niin tällä hetkellä poliisivirkoja ei ole vähemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten mutta tosiasia on se että poliisin tehtävien lisääntyminen ja erilaiset muut poistumat vähentävät poliisimiesten käytännössä kentälläoloa ja se antaa semmoisen kuvan että siellä ei poliiseja ole

toisaalta uudistuksen tarkoitus tämän aiemman poliisihallinnon rakenneuudistuksen tarkoitus oli se että poliisipäällystöä vähennetään kun niitä päälliköitä sitten jää eläkkeelle ja tämä on edelleen ministeriön tarkoitus ja myöskin hallintovaliokunnan edellyttämä asia että kun poliisipäällikön virkoja vapautuu niin näistä sitten perustetaan tai niillä rahoitetaan kentällä olevien poliisien määrää

olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen tähän lakiin ja tähän uudistukseen ja toivon että se toimii kansalaisten parhaaksi

arvoisa puhemies

lauslahti nostaa tässä tärkeän asian esille alkoholin mainonnan millä tavalla se on säädelty ja miten se kohdistuu nuoriin tai millä tavalla se vaikuttaa nuorten mahdolliseen tulevaan alkoholin käyttöön

valiokunnassahan käytiin tästä paljon keskustelua tämä on erittäin vaikea monitahoinen asia ja päädyttiin siihen että sen sijaan että lähtisimme siinä yhteydessä tekemään joitakin rajoituksia tai esityksiä niin tämä on ensi sijassa sosiaali ja terveysvaliokunnan ja tietysti lakivaliokunnankin asia ja hallituksen laaja alainen asia

ja erityisesti paula risikko on varmaan ministeri joka tästä omalta osaltaan vastaa ja luotan kyllä risikkoon tässä että tämä asia nyt selvitetään ja katsotaan millä tavalla alkoholin mainontaa tulee rajoittaa tai tuleeko sitä rajoittaa

kielelliset oikeudet ja erityisesti ruotsin kielen asema

itse voin tunnustautua ruotsin kielen puolestapuhujaksi viimeiseen asti koska äidinkieli on jokaisen ihmisen perustavaa laatua oleviin oikeuksiin kuuluva oikeus

mutta tällä lailla ei kyllä nyt muuteta millään tavalla kielilainsäädäntöä tai näitä velvoitteita mitä viranomaisilla on

toinen asia on että poliisin kielelliset vaatimukset ovat aivan samanlaiset kuin suomessa virkamiehiltä ylipäätään vaaditaan

arvoisa puhemies

tähän vahvaan sähköiseen tunnistamiseen kuten ministeri tuossa mainitsi valiokunnat paneutuivat erityisen tarkasti myös hallintovaliokunta kuuli suuren suuren määrän asiantuntijoita ja katsottiin joka kantilta tätä asiaa

jos esimerkiksi ruotsin kielen taitoa enemmän vaaditaan niin sitten sitä pitää vaatia kaikilta muiltakin virkamiehiltä ja se voi olla vähän toisenlainen kysymys koska ei voi ajatella

tämä on kyllä hyvin tarpeellinen tässä on nykyisin päivän viestintä käydä kehitys nykypäivän viestintäkehityskehikossa kun sähköiset palvelut lisääntyvät ja toisaalta erilaisin tunnuksin tehdään erilaisia verkkopankki ja muita toimintoja

ja eivät poliisit ole sen huonompia ruotsissa kuin muutkaan viranomaiset ruotsin kieli on hyvin hallussa

tämä yksinkertaistaa ja toisaalta sitten varmistaa sen asiakkuuden tai sen henkilöllisyyden jonka kanssa ollaan tätä kauppaa tai jotain muuta toimintoa tekemässä

toisaalta tämä on osoitus siitä että kun meillä tässä aikaisemmin puhuttiin sormenjälkien rekisteröinnistä niin maailma menee tähän suuntaan että pitää olla varma siitä kuka henkilö mitäkin palvelua käyttää tai mihinkin sitoutuu

sille kehitykselle me emme kovin paljon voi mitään ja onko tarvetta voidakaan

mutta se mihin tässä aika paljon luotetaan ja mikä tuli myös ministerin puheissa esille on näiden markkinoiden syntyminen ja kysymys kuuluu

minkälaisia markkinoita sitten loppuviimeksi syntyy ja millä tavalla ne vaikuttavat tämän vahvan sähköisen tunnistamisen käyttöön ja toteutumiseen

varmaan on toivottavaa markkinoiden syntyminen ja sitä kautta myöskin tämän hyvän innovaation kun eussakin kärkimaissa ollaan onnistuminen

tämä on ihan hallintoa käsittelevä laki ja meillä on aivan eri lainsäädäntö joka määrittelee nämä kielelliset vaatimukset

niin kuin äsken totesin tässä on erityinen kappale jossa on kiinnitetty huomiota näihin kielellisiin oikeuksiin ja on myöskin saatu asiantuntijalausunnot ja hallituksen esitykset

niistä puutteista voin olla samaa mieltä että on hyvä että on parempi koska kaikilla on oikeus omalla äidinkielellään asioida mutta se nyt vaan ei ole tämä kohta

arvoisa puhemies

totta kai jos eduskunta esimerkiksi ottaa laaja alaiseen käsittelyyn sisäisen turvallisuuden teemme siitä parlamentaarisen selonteon me emme voi väistää sitä väkivaltaa sitä murheellisuutta joka liittyy sisäiseen turvallisuuteen

ja jo tämmöisellä keskustelulla keinojen etsinnällä perheiden paremmalla huolehtimisella lasten turvallisuuden parantamisella me voimme vaikuttaa valtavan paljon koska nimenomaan vanhempien esimerkki vaikuttaa siihen millä tavalla lapset omaksuvat näitä

kärpistä mainosta pikakeskustelu edustajat syyt toivakka pulliainen heinonen lausahti paajanen ja anderson heräsi jälkeen päästettyään edustoja mietojen

mainos vaikuttaa

arvoisa puhemies

tässä on huomattava se että näiltä aluehallintoviranomaisiin sijoitettavilta poliisimiehiltä edellytetään tätä kielitutkintoa ihan samalla tavalla kuin poliisipäälliköiltä

kehitettävää varmasti on mutta tässä on kysymys tosiaan poliisihallinnon uudistuksesta ja siihen liittyvästä aluehallintovirastojen toiminnasta ei tämä kyllä millään tavalla minun mielestäni

kun meillä tulee kuntaliitoksia on käynyt niin että nämä maaseudun taksit ovatkin joutuneet vähän keskittymään tuonne asutuskeskuksiin ja maaseudun ihmisten taksipalvelut ovat vaarantumassa

toisaalta nämä muutokset ovat aiheuttaneet monissa paikoissa sen että maaseudulla taksia harjoittava joutuu liittymään nyt tämmöisen suuremman kaupungin taksivälityspalveluun tai järjestelmään ja ne liittymismaksut ovat aika korkeita

myöskin erilaiset muut järjestelmät kuten esimerkiksi alkolukon suunnittelu voivat lisätä sellaisten maaseututaksien kustannuksia joilla on vähemmän ajoja kohtuuttoman paljon

kaiken kaikkiaan nämä säännökset jotka määrittelevät tästä ajovuorojärjestyksestä tai näiden vuorojen ajamisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta lääniin ovat erittäin tervetulleita

näkemykset että taksit voisivat vapaasti hakeutua niille markkinoille joilla ajotarvetta on eivät kuluttajan kannalta vastaa kyllä kuitenkaan siihen tarpeeseen koska oleminen semmoisessa päivystyksessä jossa ei tule kyytejä ei tietenkään ole houkuttelevaa vaan houkuttelevaa on ajaa ruuhka aikoina

tämän palvelun oikeudenmukaisuuden vuoksi ja taksiyrittäjien keskinäisen oikeudenmukaisuuden vuoksi on hyvä että määritellään että nämä hiljaisetkin ajot ajetaan ja sitten muina aikoina voidaan ajaa myöskin kun on vilkasta niin että kaikki hyötyvät siitä

on mielenkiintoista kuulla täällä opposition näkemyksiä siitä miten paljon pitäisi entistä enemmän rahaa laittaa sinänsä hyviin eri hankkeisiin

hyvin vähän on näkemyksiä siitä kenen laskuun tätä kaikkea rahan kylvämistä halutaan siirtää

haluaisin kuulla opposition vastaukset mistä löytyvät ne ahkerat työläiset meidän lapsemme lapsenlapsemme ja heidän lapsensa jotka maksavat nämä velat

tässä velan maksussa on jo hallituksen toimilla kovasti työtä

kaikesta tästä huolimatta johtava hallituspuolue keskusta on pitänyt tärkeänä että sosiaalinen oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa säilyy ja peruspalvelut toimivat

tämän vuoksi nimenomaan kuntasektoria vahvistetaan jotta työllisyys ja palvelut voitaisiin pitää yllä

tietysti on hyvä täällä eduskunnassa siitä puhua ja luvata kaikille hyvää mutta vastuuntuntoa täytyy kyllä kansanedustajiltakin nykyistä enemmän löytyä

valtionosuusjärjestelmää muutetaan harvan asutuksen kun tien auttamiseksi pysyvästi

toisaalta kiinteistöveron ylä ja alarajojen muutos mahdollistaa verotulojen kertymisen kunnille

mutta kuntapäättäjillä pitää olla myös vastuuta niin kuin valtiontalouden ylläpitäjillä on parin viimeisen hallituksen aikana ollut

myös sosiaalitupo toteutetaan jolla parannetaan monien niin työssä olevien kuin eläkkeellä olevien tulevaisuuden näkymiä

arvoisa puhemies

nämä ovat merkittäviä sosiaalipoliittisia ratkaisuja

tämä hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle on varmaan perusteltu tämmöinen hallinnon uudistamisprosessi

toisaalta verouudistus ja verotus kohdistuu juuri ympäristöveroihin ja ilmasto ja energiapolitiikan osalta ilmastonmuutosta hillitseviin kohteisiin

kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa niin siellä tuli esille sellaisia epäilyjä toisaalta tämän oikeusvarmuuden toteutumiseksi minkälaiset valmiudet ehkä maanmittauslaitoksella on ottaa vastaan nämä kaikki juridisesti hyvin vaikeiden asioiden käsittelyt kuten ed

myös kiinaan siitä ovela tuloverotuksessaan hehku verotus kohdistuu myöskin ansiotuloverotuksen kevennykset kohdistuvat nimenomaan pieni ja keskituloisille eivätkä niin kuin ed

vistbacka täällä aikaisemmin totesi

hyvätuloiset ovat tästä hyvin pieni osa

tässä mielessä on huolehdittava siitä että myöskin lakimiehiä ja juristeja siirtyy riittävä määrä tuonne maanmittauslaitoksen puolelle tai siellä en epäile sitä ollenkaan mutta valiokuntakäsittelyssä tämä tuli esille tämmöinen oikeusvarmuus voi vaarantua jos siellä ei ole riittävästi heti aluksi juridista osaamista

toisaalta nämä keskeiset asiat otetaan sillä tavalla että niitä ei kovin delegoida suoraan tuonne toimistohenkilöstön tasolle

se olisi reilua

haluan arvoisa puhemies lopuksi tässä vielä todeta poliisin ja joidenkin hallinnonalojen asioita

tämä on erittäin tärkeä asia koska kansalaisilla on luottamus siihen että kiinteistön kirjaamisasiat on käsitelty yhtä kirjan kiinteistön kirjaamisasiatova käsitelty varmasti luotettavalla tavalla ja niin että ei tule myöhemmin epäselvyyksiä näistä mahdollisista virheistä mitä sitten näissä ratkaisuissa tehdään

poliisikoulutuksen osalta on syytä lisätä koulutuspaikkoja koska hallitusohjelman mukaisesti resurssikartoitustyöryhmä on juuri saanut työnsä valmiiksi

jotta me pystymme pitämään sisäistä turvallisuutta yllä meidän on turvattava myöskin sisäinen turvallisuus eikä pelkästään puolustuspolitiikka

tämän vuoksihan lakivaliokunta lausunnossaan toteaa että se pitää tärkeänä että mahdollisuuteen sisällyttää kirjaamisasiat tuomioistuinharjoittelun piiriin valiokunta aikoo palata

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä selkään päätetyt lakiehdotukset ja lakertusta toinen käsittely on päättynyt

tämä on valiokunnan mietinnössä myös todettu että jos niitä lähdetään muuttamaan niin kansalaisten turvallisuuspalvelujen taso ja laatu tulee kärsimään

säätyvät lausumaehdotukset d asolopov

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen myöhemmin

myöskin sisähallinnon osalta minun mielestäni hallituksen tulisi tehdä päätös sisäistä turvallisuutta käsittelevän parlamentaarisen selonteon tekemisestä ja tuoda se eduskunnan käsittelyyn niin kuin yli sata kansanedustajaa on vaatinut

se esitys on ollut lähes puolitoista vuotta eduskunnassa mutta ei ole tapahtunut vielä ainakaan mitään

väkivalta ei tästä maasta lopu jos ei se ala viimein kiinnostaa myöskin ylimpiä päättäjiä eduskuntaa ja hallitusta

sen korjaaminen ei ole pelkästään poliisiasia se on sosiaalipolitiikkaa perhepolitiikkaa se on yhteiskunnallista suuntautumista turvallisempiin toimintatapoihin

ihan lyhyesti vielä totean että on erinomaisen hyvät tulokset parlamentaarisesta turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta koska se mahdollistaa varuskuntien kehittämisen ja puolustuksen ylläpidon ja tällä tavalla voidaan säilyttää ne toiminnot ja kehittää sitä puolustushallintoa ja suomen itsenäisyyden puolustamista joka meillä on

meillä muun muassa satakunnassa on säkylän ja niinisalon varuskunnat jotka ovat erittäin keskeisiä koko valtakunnan ulkoisen turvallisuuden ylläpitämisessä

pertti virtanen teki taas ei ole totta

hallintovaliokunnan mietinnössä nimenomaan säädettäväksi ulkomaalaislaiksi mukautetaan eu direktiivin vaatimukseen nykyinen ulkomaalaislaki ja siihen liittyvät säädökset

sitä ei laajenneta nykyisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön ulkopuolelle

on surullista kun julkisuudessa käytävä keskustelu tapahtuu pelkästään hallituksen esityksen pohjalta eikä sen mietinnön pohjalta joka on tuotu tänne eduskunnan käsittelyyn

tavalliset kansalaiset luulevat että me todella olemme muuttamassa radikaalisti ulkomaalaislakia ja näinhän ei ole

tämä on oikeudenmukainen pakolaisille ja maahanmuuttajille ja suomalaisille

arvoisa puhemies

täytyy ihan kiittää ministeri thorsia että hän täällä eduskunnan edessä toteaa ottavansa vakavasti ja huolehtivansa siitä ottavansa vakavasti nämä valiokunnan lausumat joita valiokunta edellyttää ja lupaa toimia niiden mukaisesti

ne ovat erittäin harkitusti ja perustellusti esitettyjä näkemyksiä ja on hyvä että ne etenevät

virtaselle vain totean että humanitaarista suojelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on säilyttää kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset nykyisellä tasolla

näin ollen tarkoitus ei ole laajentaa kansainvälisen suojelun antamisen perusteita

tämä on valiokunnan kanta

kaikki nämä tulevan ulkomaalaislain säädökset noudattavat nykyisenkin lain tarkoitusperiä ja myöskin suomalaista oikeuskäytäntöä

tässä ei tule muutoksia

arvoisa puhemies

tämä valtioneuvoston tiedonanto pääministeri mari kiviniemen hallituksen ohjelmasta on mielestäni erinomaisen hyvin tehty

on hienoa että suomella oli nyt vielä mahdollisuus päivittää tätä vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaa sellaisiin kohteisiin jotka ovat kipeimmin nyt esillä

kyllä keskeisin asia on talouden vakauttaminen niin että suomi pysyisi hyvinvointivaltiona ja voisi oikeudenmukaisesti turvata kaikille suomalaisille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta inhimilliset ja mahdollisimman hyvät elinolot

mutta jos otamme velkaantuneisuuden huomioon ja suhteutamme sen näihin palvelutarpeisiin joita suomessa jatkuvasti lisääntyvässä määrin syntyy erityisesti ikääntymisen osalta silloin tulemme vääjäämättä siihen tilanteeseen että suomen on säilytettävä kilpailukykynsä jotta me voimme pitää hyvinvointia yllä ja tasapainottaa julkisen talouden

arvoisa puhemies

tämähän perustuu suomen ja venäjän välisiin sopimuksiin ja hallitusten linjauksiin ja siinähän painopisteenä on tämä taloudellisen toimeliaisuuden edistäminen nimenomaan myös suomen näkökulmasta

tämä edellyttää toimia joita nimenomaisesti tässä mari kiviniemen hallituksen ohjelmassa on kirjattu ja joita lähdetään vielä tehostetusti nyt vanhasen kakkoshallituksen jälkeen toteuttamaan

kun siellä pyritään ympäristönsuojeluun ydinturvallisuuden parantamiseen järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden estämiseen niin kysyn

kun lähinnä nyt venäjän rajalla suomalaiset pelastusviranomaiset ovat voineet tehdä tätä yhteistyötä kehittäneet yhteistyötä joka on hyvin tarpeellinen myös näiden olleiden tulipalojenkin haittojen ehkäisyssä niin millä tavalla arvioitte että nämä rahat riittävät myös tähän viranomaisyhteistyöhön ettei tässä vaaranneta tätä keskeisintä yhteistyömuotoa

siellä keskeisenä asiana tietysti on kasvuyrittäjyyden edellytysten turvaaminen jossa keskeistä on tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan aiempaa suurempi painottaminen toisaalta yrittäjyyden mahdollistaminen ja sillä tavalla tapahtuva yrittäjyys että voidaan työllistää ihmisiä että yrittäjän kannattaa ottaa töihin ja että ihmisillä olisi työn kautta hyvä elämä ja toimeentulo

työn tuottavuudessa on yksi keskeinen osa työhyvinvoinnissa ja perheen ja työn yhteensovittamisessa

tässä hallitus aivan viisaasti asettaa hyvin paljon toiveita kolmikantayhteistyölle jossa työmarkkinaosapuolten työnantajien ja työntekijöiden ja julkisen vallan edustajien yhteistyö on erinomaisen tärkeää

arvoisa puhemies

tukemalla työllisyyttä talouskasvua ja tuottavuutta voimme myös turvata hyvinvoinnin koko maan alueella ja erityisesti alkiolaisesti muistaa köyhän asiaa

vastuu köyhän asiasta on nimenomaan tällä talolla ja hallituksella ja niillä jotka panevat toimeen valtion budjettia ja kuntatalouden tukemista ja muita siihen liittyviä asioita

arvoisa puhemies

tämä vakauttamisohjelma on mielestäni erityisen hyvä ajatus se että hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi

se ei ole minkäänlainen vaihtoehto

kun pitkään olen keskeisessä valtaa käyttävässä virassakin ollut niin en ole koskaan voinut hyväksyä minkäänlaisia sen ilmentymiä

minä uskon että mari kiviniemen ykköshallitus tulee osoittamaan että suomi selviytyy euroopan unionin ja maailman maista historiansa pahimmasta lamasta yllättävän eheänä ja turvaa kansalaisten perusoikeudet ja turvallisuuden

haluan tässä tuoda esille nyt käsittelyssä olevasta lakiesityksestä kun meitä jotka kannatamme on arvosteltu siitä että me teemme löperön ulkomaalaislain ja tänne voivat kaikki tulla ja tehdä mitä vaan tai olla tekemättä että valiokunnan lausumaehdotuksessa todetaan ja tätä mieltä tämän lain hyväksyjät ovat

arvoisa puhemies

hallituksen tavoitteena on nimenomaisesti edelleen kehittää ihmisten toimeentuloa ja samalla julkisen talouden tasapainottaminen myöskin hoituu

on totta että ihmisiä on työttöminä mutta viittaus siihen että se olisi johtunut hallituksen toimista on kyllä täysin perusteeton

kaikki nämä toimet osoittavat jos verrataan mihin tahansa muuhun eu maahan ja katsotaan tilastoja että se on vääjäämätön asia että suomi ei ole tässä joukossa ollut häntäpäässä

tämän hallintovaliokunnan mietinnön eri vaiheet olivat hyvin vaiherikkaat ja tämä oli erittäin laaja ja vaikea prosessi

siksi on syytä näin eduskunnan pöytäkirjoihinkin todeta että valiokunnan puheenjohtaja tapani tölli teki tässä erinomaista työtä vaikeassa asiassa jossa etsittiin oikeat ilmaisut ja kestävää lainsäädäntöä ja myöskin laajaa tukea

minä haluaisin nostaa esille kotouttamisen tämän päivän tilanteen ja kysyä asiaa nimenomaan lasten osalta

viikko puolitoista sitten televisiossa tulin oikein semmosena hyvänä ohjelmana ja tuli hyvänä asiana ohjelma jossa turussa annettiin koulutusta maahanmuuttajalapsille

hän oli puolalainen

heistä oli osa jo lähes murrosiässä

ymmärtääkseni heillä on oppivelvollisuus

millä tavalla nämä maahanmuuttajavanhemmat sitten kantavat sen vastuun että nämä lapset saadaan oppimaan perusasiat ja perussivistys

ei ole kovin vaikeaa arvata että näillä lapsilla on kovin huono tulevaisuus suomen työmarkkinoilla ja suomen yhteiskunnassa jos he eivät osaa ihan perusasioita

minulle on jäänyt semmoinen vaikutelma että tämä ei taida nyt olla ihan kaikki kunnolla viranomaisten käsissä

mutta miten on ministeri thors oletteko aikonut paneutua tähän ja selvittää tätä asiaa ihan oikealla tavalla ja ottaa myöskin opetusviranomaisten ja muiden viranomaisten kautta vastuun siitä että nämä lapset saavat koulutuksen

arvoisa puhemies

kun nostin tämän asian näiden maahanmuuttajalasten ja nuorten osalta esille niin kannan todella ihan oikeasti vakavaa huolta näistä nuorista ja lapsista

toivoisin että meidän järjestelmä olisi sellainen että jokainen joka tänne tulee ja joka on oppivelvollinen tai lähtisi toisen asteen koulutukseen yksilökohtaisesti otetaan huomioon hänen mahdollisuutensa

jos nämä lapset ja nuoret eivät saa tai eivät pysty saamaan semmosta perus opetusta ja ja semmoista perusopetusta heidän on erittäin vaikea selviytyä tulevaisuudesta ja työmarkkinoilla tulevaisuudessa